pahimmat työsopimuksethan ovat näitä nollasopimuksia joissa työntekijä joutuu olemaan jatkuvassa lähtövalmiudessa mutta kuitenkin ilman mitään varmuutta siitä tuleeko sillä viikolla tai koko sinä kuukautena yhtään työtuntia tehtäväksi

ulkoisen tilintarkastuksen suorittaa hallintoneuvoston hyväksymä itsenäinen ulkoinen tilintarkastaja eli tämäkin toiminta on irrallaan euroopan unionin pysyvistä rakenteista

se osin voi pitää paikkansa mutta tätäkään muutosta ei pidä arvioida irrallaan muista ratkaisuista joita tehdään puolustusvoimiin liittyen

kyllä sopii kysyä kuinka työttömien yhdistyksen toiminta vaikuttaa valtioitten väliseen kauppaan

en pyydä ministereitä sanomaan mitään summaa minkä te olette valmiit esimerkiksi raideliikenneyhteyksiin sijoittamaan se on se ensimmäinen vaihtoehto ilman muuta parempi vaihtoehto kuin maantieliikennevaihtoehto mutta kysyn

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivystyksen toinen asia

tämä kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksien parantaminen on kyllä tulevan työministerin ensimmäisiä ja keskeisimpiä asioita

hallituksen esittämät menosäästöt johtavat alueellisen puolustuksen puolustuskyvyn rapautumiseen varuskuntien lakkauttamisiin kertausharjoitustoiminnasta luopumiseen ja henkilöstön vähentämisiin ja irtisanomisiin

käsittelyn pohjana on sony terveysvaliokunnan minlover kaksikymmentäyksi

vuokratyöntekijöitten kohdalla pitäisi siirtyä enemmän siihen malliin joka on ruotsissa käytäntö ja joka perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen että vuokratyösopimukset muutetaan toistaiseksi voimassa oleviksi jo sen toisen sopimuksenteon yhteydessä ja että siellä on takuupalkka ja palkka maksetaan myös koulutusjaksojen ajalta

esitän että pykälä saa sen muodon mikä on pöydille jaetussa monisteessa mikä tarkoittaa työntekijän aseman oleellista parantamista

esityksen sisältö on tervetullut mutta minua ihmetyttää se kuinka poukkoilevaa asian eteenpäinvienti on ollut

onko teillä valmius jos kaivosyhtiö yara ilmoittaa liikkeellelähdöstä niin onko teillä valmius siihen antaa positiivinen signaali että valtio on täysillä mukana raideliikenteen kehittämisessä

yleiskeskustelu asiasta päättyi viides eli taposta kahdeksan ylssä täysistunnossa jo nyt siis siirrymme en pysty kohtaiseen käsittelyyn hallituksen esitykseen sisältyvän ensimmäisen lonrhon sisältyy vähintään mietinnön mukaisen b alitukseen isänsä ilpoinen vai tiedotus karsinnoista muun ensimmäinen kahdeksan su yhdestoista ja kolmas pykälä hyväksytään niiden mukaiset ö sitten on kahdeksantoista julkaistu myös

tällaisenko putiikin alle olemme valmiit luovuttamaan valtavan omaisuuden hallinnoinnin ja antamaan yhä suuremman osan kansallisesta päätösvallasta osakeyhtiölle

eli tulee kohta kymmenen vuotta täyteen siinä että työttömyyden aikaista perusturvan tasoa ei ole parannettu senttiäkään ei parannettu kummankaan keskustajohtoisen hallituksen aikana

perustuslain muutokset silloin kun ne ovat koskeneet vaalipiirejä ja vaalijärjestelmää ovat olleet osauudistuksia ilman kokonaisnäkemystä tai ennustettavuutta ja se ei tiedä jatkossakaan hyvää

suomeen ollaan täyttä päätä rakentamassa nato yhteensopivaa teknoarmeijaa

ehdotan että pykälä saa sen muodon joka on vastalauseessa mikä tarkoittaa että yrittäjien ja yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvaoi keutta parannetaan

justiin helsingin yliopisto ruralia instituutti teki pohjoisen kaivoksista selvityksen ja molemmissa keivitsassa jo suurikuusikossa

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä teki tästä asiasta lakialoitteen viime kaudella ja toivon kyllä että tämä vuokratyöntekijöitten aseman parantaminen etenisi tällä kaudella

euroopan vakausmekanismi tarkoittaa talouskoordinaatiota ja se taas tarkoittaa eun tunkeutumista jäsenvaltioissa työmarkkinakysymyksiin sosiaalipolitiikkaan ja veroratkaisuihin

arvoisa puhemies

mitä enemmän panostetaan kalliiseen teknologiaan ja yhteensopiviin asejärjestelmiin sitä vähemmän jää rahaa kaikkeen muuhun muun muassa varusmiesten koulutukseen ja kertausharjoituksiin

arvoisa puhemies

onko mahdollista eduskunnan saada tarkempi selittely tästä koska tänä päivänä hyvin paljon keskustellaan jääviyskysymyksistä ja siitä miltä pohjalta poliitikot päätöksiä tekevät

selkein esimerkki tästä on hornet hävittäjien varustaminen ilmasta maahan iskukyvyllä

onko mahdollista pyytää että tämä asia jää pöydälle ja siihen käsittelyyn saadaan tarkempi erittely

siellä on tornion ja simojoen lohi sekä taimenkantakysymys mutta on myöskin metsähallituksen metsätaloustoiminnan yhtiöittäminen

se on kyllä luvattoman heikko ja meidän kaikkien kansalaisten pitäisi olla siitä äärimmäisen huolestuneita sillä se on jo uhka demokratialle

että haluaisin kyllä että muistetaan näiden ikävien ja järkyttävienkin uutisten aikana myös se että kaivostoiminnasta on ollut myöskin onnistuneita esimerkkejä

valtiovarainministeri rinteelle kysymys aktiivisesta työllisyyspolitiikasta tai oikeastaan sen puutteesta ja työttömyyden rakenteellisista tekijöistä

parempiko on säästää tässä paikassa kuin antaa tukea niille ihmisille jotka todella sen tuen tarpeessa ovat työttömät ja pienyrittäjät

keskustelussa on edustaja marianne koskinen edusti erkki virtasen kannattamana esittänyt että tämä pykälä puisista

kovin monta kertaa en ole täälläkään salissa kiittänyt pääministeri lipposen hallituskausia mutta silloin lohiasiat olivat aivan oleellisesti paremmalla tolalla

on aika mielenkiintoista että pohjoisen elinympäristön porojen ja petojen terveydestä on kannettu kohta suurempi huoli kuin poronhoitajien terveydestä

arvoisa puhemies

on todennäköistä että uudella aseistuksella varustettuja hornet koneita on tarkoitus käyttää tulevaisuudessa myös nato johtoisissa kansainvälisissä operaatioissa

jatkossa maa ja metsätalousministeriö sekä ministeri ovat avainpaikalla siinä kuinka neuvotellaan ruotsin mutta myös itämeren valtioitten suuntaan tässä keskeisimpänä puola joka harjoittaa hyvin törkeää ryöstökalastusta itämerellä

muissa ammateissa me pidämme itsestään selvänä että kenenkään ei tarvitse työskennellä sairaana mutta poronhoitajien todellisuus on ollut toinen

näissä kalastusneuvotteluissa epäonnistuttiin pahasti viime kaudella

vaikka tässä on kyse intian kanssa tehtävästä sopimuksesta niin on syytä muistuttaa siitä että esimerkiksi pohjoisessa norjan rajalla on paljon rajatyöntekijöitä ja heidän ongelmansa eivät ole vielä poistuneet siitä huolimatta että on olemassa eri maiden kanssa tehtyjä pohjoismaisia sosiaalisopimuksia ja verotukseen liittyviä ratkaisuja

työtön voi joutua odottamaan ensimmäistä korvaustaan jopa yhdeksän tai kymmenen viikkoa ja aika on vielä pidempi jos se lasketaan työttömyyden alkamisesta

puolustusmäärärahojen sitominen pitkäaikaisiin ja ylisuuriin varusteluohjelmiin saattaa johtaa jo ensi vaalikaudella leikkauksiin puolustusvoimain muissa menoissa ja on osaltaan näin johtamassa myös esityksiin varuskuntien lopettamisista

jatkossa ratkaisu voisi olla tälle sektorille ammattiministeri joka ei olisi niin sidoksissa tiettyihin intressiryhmiin ja hänellä olisi vapaampi liikkumatila neuvoteltaessa sekä rajajokisopimuksesta ruotsin kanssa että myöskin maataloustukien kohtalosta

mitä uusia avauksia ja minkälaisia työllisyysmäärärahojen volyymin kasvatusaikomuksia teillä on koska tilanne on näin vaikea

hän sai tuhdisti viisi jaa ääntä viisi kahdeksan ei antaa pois neljäkymmentäkuusi eduskunta on hyväksynyt mitä tähän kari sementoitu lukuun kaksikymmentä kasvot kuudes kashgarit uskon myös tuoneet viides pykälän voimaantulosäännös johtolause ja nimikin rasittaa niiden mukaisen hallituksen mikä on työelämä ja mietinnössä ei ruton uudellakin sisältö rasittaa vitin mukaan se että lakiehdotusten ensimmäinen käsittely

jos jonkun omaisuutta siirretään jonkun toisen omaisuudeksi kysymättä omistajan lupaa niin siinä vaiheessa on aihetta pohtia myös omaisuudensuojaa ja se onkin jo perustuslaillinen kysymys

aikooko hallitus valmistella jo ennen kesää sellaisen muutoksen joka mahdollistaa työttömyysturvan maksamisen ennakkona jotta korvauksen kohtuuttomat odotusajat poistuvat

on aivan oikein lukea perhekunnan eli samassa taloudessa asuvien alaikäisten porot sen hyväksi joka tosiasiassa vastaa töistä

arvoisa puhemies

metsähallituksen yhtiöittämistä vietiin eteenpäin viime vuonna ja viime kaudella täysin virheellisin perustein

arvoisa puhemies

esitän että pykälä saa sen muodon mikä on vastalauseessa ja se tarkoittaa että sana pysyväksi muutetaan vakiintuneeksi kun määräaikaisten työsopimusten perusteita arvioidaan

normaalitilanteessahan kaiken yläpuolella on valtion kehysmenettely jonka avulla vahvat virkamiehet ovat ottaneet niskalenkin heikoista poliitikoista

näinhän menetellään myös työttömyysturvaratkaisujen yh teydessä silloin kun porotyöt eivät työllistä ympärivuotisesti ja lukuporomäärä suhteutetaan työttömyysturvaoikeuteen

sanottiin että euroopan komission destia päätös vaatii että metsähallituksen metsätaloustoiminta yhtiöitetään mutta tällä perusteella ei ole mitään tekemistä sen kanssa mitä liikkuja metsähallituksen suuntaan otettiin

oikeusasiamiehen kertomus kattaa kansalaisen elämisen kirjon laidasta laitaan ja usein oikeusasiamiehen toimistoon tulevissa kanteluissa on kyse toimeentuloon liittyvistä kysymyksistä

suomen puolustuspolitiikan ydin on että meillä on uskottava puolustuskyky

siihen oleellisesti kuuluvat hyvin koulutetut varusmiehet ja osaamisen ylläpitäminen kertausharjoitusten avulla

tuossa varsinaisessa puheenvuorossa otin esille sen pyrkimyksen lyhentää kaikilta työttömiltä ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa

täällä tekstiosassa on sanottu että toimenpiteiden kohderyhmiä olivat erityisesti nuoret vastavalmistuneet lomautetut irtisanotut ja akateemiset työttömät ja edelleen että työttömien ja lomautettujen osaamista ja työmarkkinavalmiuksia kehitettiin

tämä niskalenkki on paljon pitävämpi kuin se niskalenkki jonka kansanvalta otti markkinavoimista kreikan talouskriisin yhteydessä

käsittelyn pohjana on osoite rehtori kuno minamotokolme numero kaksikymmentäkaksi

itse tarkastelin erityisesti asiaryhmää joka liittyy työvoimaan ja työttömyysturvaan ja tässä kertomuksen esittelytekstissä on kyllä tunnistettu hyvin vaikea työttömyystilanne työhallinnon toiminnan jatkuva muutos henkilöstön ja henkilöstön koulutuksen aliresursointi ja asiakkaan tukala asema byrokratiaviidakossa

jos on kyseessä pariskunta jossa molemmat työskentelevät norjan puolella niin kyllä ennen pitkää tämmöinen näin rankka verokohtelu ohjaa siihen että he eivät enää kauan asu suomessa vaan muuttavat norjan puolelle

yleiskeskustelu päättyi myöhään eilen seitsemäntenä pää ulkona päivänä marraskuuta edelsi täysistunnossa nyt mennään yhä tuhota sen käsittely ensimmälakiehdotus lyö ensimme yksi aho pykälä

eli metsähallituksen ylin johtokin kertoi maa ja metsätalousvaliokunnalle että kyse ei ole mistään pakosta vaan euroopan unionin maissa valtion kansallinen metsätoiminta on järjestetty jotenkin muuten kuin yhtiömallilla

ja jos meillä on ollut jo yksi kohderyhmä jonka kohdalla sitä on kokeiltu ja minkäänlaista myönteistä vaikutusta työttömyyden keston lyhenemiseen työpaikkojen syntymiseen tai työttömien aktiivisuuden lisääntymiseen ei ole nähtävissä niin minkä takia vielä halutaan sitten ottaa tämmöinen epäonnistunut keino kaikkien kohdalla käyttöön

kehykset testamentataan aina seuraavalle hallitukselle ja niihin sisältyvät valuviat ja määrärahojen vinoutunut jyvittäminen siirtyvät eteenpäin vuodesta toiseen

on kuitenkin selviä ongelmia harmaan talouden torjuntaohjelman aikataulutuksen riittävien henkilöresurssien sektorirajat ylittävän yhteistyön ja toiminnan jatkuvuuden ja ennakoitavuuden suhteen

suomen porosaamelaiset ovat omassa lausunnossaan esittäneet toiminnan vakinaistamisen lisäksi että enimmäistuntimääriä lisätään ja laajennetaan sijaisavun perusteita samalla tavalla kuin maatalouden sijaisaputoiminnassa

esimerkiksi miljardin euron yhteisöveroalennus joka tuli kuin manulle illallinen on aivan eri asia kuin tietty täsmätuki jolla aivan oikein yritetään houkutella investointeja suomeen

edustajan mustajärvi arvoisa puhemiesesitän että pykälä saa sen tasa arvovaliokunnan lausuntoon liitetyssä eriävässä mielipiteessä mikä tarkoittaa että myös muualta kuin suomesta saatu apuraha voidaan lukea hyväksi silloin kun se apuraha myönnetään saamelaisen kulttuurin edistämiseen

minä en näe tälle yhtiöittämisvimmalle mitään muuta syytä kuin tällaisen uusliberalistisen ajattelun että julkinen sektori halutaan ajaa mahdollisimman ahtaalle

mutta lainaan tässä uutista jonka mukaan kauppalehden haastattelema palvelinkeskuspäällikkö dieter kern kertoi että google olisi investoinut haminaan sähköveron muutoksesta riippumatta

yleinen asevelvollisuus koko maan puolustaminen ja sotilaallinen liittoutumattomuus ovat sellaisia pilareita joihin voi nojata myös epävakauden aikoina eikä yleisellä asevelvollisuudella ole enää merkitystä jos varusmiesten koulutuksen laadusta ja koulutusajasta aletaan tinkiä

kun rajoittamattoman kapitalismin perintö eurokriisin myötä realisoituu maksettavaksi myös suomessa lisätalousarvioiden volyymi ja liikkumatila kapenevat entisestään

vielä edustaja viitaselle että tämä aiennettu indeksikorotus tehdään kerran ja se otetaan huomio sitten seuraavassa korotuksessa

esimerkiksi saamelaisen kulttuurimuodon aineellinen perusta on poronhoito eikä kielen kulttuurin ja elämänmuodon ylläpitäminen saati sen kehittäminen ole ilman sitä mahdollista

ja jos on sellainen tilanne mitä valiokunnan puheenjohtaja edustaja brax kuvasi että työ tulee katkeamaan aina hallitusten ja hallitusohjelmien välillä niin se voi johtaa siihen että tavoitellaan näennäistuloksia ja tulee ohilaukauksia

sen te jätitte kokonaan sanomatta jolloin ei voisi enää sen tarkistuksen jälkeen puhua mitään myönteisestä vaikutuksesta tässä aiennetussa korotuksessa koska se menetetään siinä varsinaisen korotuksen aikana kun se poistetaan sieltä laskentaperusteista

sovitellun työttömyyspäivärahan maksamisessa voidaan käyttää jo nyt ennakkoa mutta miksi menettely ei koske niitä jotka ovat kokonaan työttömiä

arvoisa puhemies

ratkaisuista yli viidennes johti viranomaistoiminnan arvosteluun

vaikka tässä hallituksen esityksessä puhutaan pintataistelualuksista ja alumiinirakennesuunnittelusta niin periaatteelliselta kannalta voisi ottaa toisenlaisen esimerkin joka liittyy kyllä saumattomasti siihen mitä suomi voi tehdä mikä on suomen rooli ja liikkumatila sen suhteen kuinka pitkälle tämän tyyppisessä yhteistyössä voidaan mennä

se osuus on poikkeuksellisen korkea ottaen huomioon kaikki hallinnonalat ja se kyllä kertoo siitä että työhallinnon toiminnassa läheskään kaikki ei ole kohdallaan

vaikka maa metsä ja vesiomaisuus laitettaisiin ministeriön taseisiin niin edellisen hallituksen ministerin lupaukset eivät jatkossa paina yhtään mitään

tapasin juuri joku aika sitten kaksi yrittäjää jotka ovat olleet verottajan kanssa mukana kymmenvuotisessa prosessissa ja voittaneet ne kiistat mutta lopputulos on ollut aika lailla karmea näille yrittäjille